näin ulkopuolisen rahoituksen vähentyessä ei ole helppoa nostaa yliopistoja sille tasolle millä olemme ne tottuneet näkemään

lain tavoitteena on lisätä elinsiirtoja mutta myös painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä elintensä ja kudostensa luovutuksesta

tuen kansalaisaloitteen linjauksia ja toivon että rangaistusasteikko ei paijaa rattijuopon käyttäytymistä

mutta arvoisa puhemies kansainvälisten konfliktien lisääntyessä on paikallaan keskustella myös siitä että monilla tahoilla on epäilyksiä että resursointipainopiste on kääntymässä kansallisesta puolustuksesta toiseen suuntaan

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää perusteltuna tavoitella sitä että päätös elinten luovutuksesta tehdään vainajan elinaikanaan ilmaiseman tahdon tai oletetun tahdon mukaisesti

näkeekö ministeri tällaisia merkkejä

näkeekö ministeri että tähän on resursoitu tarpeeksi koska merkit maailmalta viittaavat siihen että kysyntää sille puolelle olisi enemmän kuin tarpeeksi

näissä tilanteissa ammattitaitoisen terveydenhuoltohenkilöstön asema ja toiminta on oleellisen tärkeä

siitä huolimatta tulkinnan paikkoja varmasti jää tilanteisiin joissa omaisilla on oma kantansa ja se voi myös erkavoitua omaisten kesken

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä todeta se että opposition puheenvuoroista on paistanut läpi tavoitteiden sekamelska onnellisuuden tavoitteiden ja toisaalta toivottoman riippusillalla rimpuilun välillä

valiokunta tähdentää että tiedottamista elinluovutuksista lisätään kaikilla foorumeilla niin että mahdollisimman moni voisi antaa suostumuksensa tai ilmoittaa kantansa elinluovutuksiin henkilökohtaisesti elinaikanaan

ei voi olla varma siitä mitä oppositio on tavoitellut ja mitä se aikoisi toteuttaa jos olisi esimerkiksi hallitusvastuussa

arvoisa herra puhemies

ministerit ovat paljon vartijoina plus kaikki ne jotka ovat käyneet paikan päällä täällä afganistanissa toteamassa tilanteen ja ympäristön mihin olemme lähettämässä joukkojamme

lakiesitykseen sisältyy myös uusia korvauskäytäntöjä vähentämällä luovuttajalle koituvia hoitokuluja ja ansionmenetyksiä

arvoisa puhemies

joskus näinkin päin

mutta sitten arvoisa puhemies

pidän tärkeänä sitä että suomi antaa oman siivunsa maailmanlaajuisen turvallisuuden ja vakauden turvaamiseen sekä rikollisuuden torjumiseen

teimme tämän mietinnön perusteellisesti tunteella ja tämä mietintö oli yksimielinen

arvoisa herra puhemies

hallitus puhuu hanakasti kasvusta mutta tämä mietintö näyttää kyllä toisenlaisia lukuja

täytyy todeta vielä se että nykyinen hallitus pääministeri kiviniemen hallitus on hallitusohjelmassaan maininnut myöskin hyvinvointivaltion jalot tavoitteet ja se tarkoittaa sitä että terveyseroja pienennetään ja myöskin eroja jotka liittyvät sosiaaliturvaan ja perheiden hyvinvointiin

tämä on varmasti totta

hallituksesta on kuitenkin toistuvasti ympäristöministerin taholta keinutettu tätä ydinvoimavenettä ja nyt kysyisin tietenkin ministeri vapaavuorelta onko koko hallitus sitoutunut tähän strategiapaperiin nimenomaan tämän tavoitteen osalta

hallitus on iskenyt kyntensä ihan niin kuin se täällä kirjoittaa suurimpiin menosäästöihin jotka kertyvät muun muassa yliopistojen valtionrahoituksen sekä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksien indeksijäädytyksistä

kysymykseni kuulukin että mikä mahtaa olla se kasvuala johon hallitus tukeutuu ja jonka siemeniä se kylvää tämän mietintönsä mukaisesti

elikkä ei löydy mitään sellaisia elementtejä

arvoisa herra puhemies

nyt kun tätä okmn budjettia lukee niin ei voi tulla kyllä samaan johtopäätökseen elikkä ristiriita tavoitteiden ja toteutusten välillä on todella suuri

itsekin puuttuisin tähän lukioiden ja ammatillisen koulutuksen uuteen rakenneuudistukseen jossa siellä sisällä tarkoituksena on saattaa yhden ylläpitäjän hartioitten alle isompia kokonaisuuksia

hämmennys on kuitenkin suuri tuolla kunnissa joissa tätä valmistelutyötä pyritään tekemään mutta kriteerit ovat täysin hajallaan

kukaan ei tiedä mitkä ovat ne kriteerit joiden perusteella näitä uusia isoja kokonaisuuksia muodostetaan kun samalla leikataan lukioilta isot miljoonamäärät samoin kuin ammatillisesta koulutuksesta

pyytäisin että ministeri selventäisi tätä tavoitetta

arvoisa herra puhemies

sitten tullaan kahteen seuraavaan asiaan joissa erot alkavat näkyä

keskustan mielestä on tärkeää se että me emme lisää pienituloisten verotaakkaa tästä eteenpäin

arvoisa puhemies

minua kiinnostaisi tietää kun pääministeri kiviniemi otti tässä muinoin esille yhteiskuntasopimuksen sisältyykö siihen pääministerin mielestä sellaisia ainespuita joita voitaisiin käyttää tämän päivän välikysymysasian ratkaisemisessa ja jossa tarvittaisiin kaikkia pääsopijapuolia ratkaistaessa tulevaisuuden perusturvakysymyksiä

arvoisa herra puhemies

lapintie tuossa omassa repivässä puheenvuorossaan perusteli laajasti sitä kuinka vaalirahoituksessa hyväksyttävää on se että ammattiliitot ovat tässä työssä mukana niin kuin onkin

tähän ed

rajamäen listaan haluaisin minäkin palata ja kysyä sitä ellei olisi tehty toimenpiteitä esimerkiksi nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi ellei olisi tarkasteltu velkamääriä eri tavalla ja ellei olisi tehty perusparannusuudistuksia minkähänlaiselta se ed

mutta etujärjestöjen ja ammattiliittojen toimihenkilöitä on voitu bongata monissa vaaleissa seisoskelemassa vaaliteltoilla ja valitettavasti ne värit ovat olleet hyvin yksipuolisia

arvoisa puhemies

minä pyytäisin että ministeri vielä kerran sanoisi täällä salissa ääneen myös sen että kun tätä aloituspaikkakeskustelua ja näitä suuntaviivoja on tarkasteltu suuralueittain niin se ei anna sitä todellista kuvaa eri maakunnan osista

voidaanko tällainen toiminta tulkita läpinäkyväksi ja valaistavaksi vaalitueksi koska kaikki jäsenet eivät voi tähän vaikuttaa

arvoisa puhemies

kysyisin valtiovarainministeriltä

meillä on sellaisia alueita joissa nuorisoikäluokka on kasvava ja tässä suunnitelmassa ei ole huomioitu tällaisia lukuja vaan on lähdetty siitä lähtökohdasta että tästä porukasta jo osa päältä siirtyy jonnekin muualle

esimerkiksi kuopion hammaslääketieteellisestä koulutuksesta käytiin poliittinen vääntö että se saadaan palautettua takaisin sinne mistä se on joskus lähtenyt koska hammaslääkäreitä alkoi puuttua sieltä kyseiseltä alueelta

arvoisa herra puhemies

soinin puheenvuorosta aluepolitiikkaa joka mielestäni tässä meidän käsittelyssämme olevassa budjetissa tulee erittäin hyvin näkösälle nimenomaan työllisyyspolitiikkana

minusta tässä on kysymys ihan samanlaisesta asiasta eikä pelkästään yhdestä ammattikorkeakoulupaikkajaosta vaan koko koulutusketjusta alhaalta ylöspäin sisältäen myöskin opettajakunnan josta varmasti tämä keskustelu tänä iltana jatkuu

mutta kaikista oleellisinta on tietysti se ministeri kataisen esille ottama vientiyritysten ongelma että jos rahoitusta täältä päästä löytyykin niin asiakkuuspäästä sitä ei löydy

haasteellista tämä keskustelumme tässä debatissa paitsi esittelypuheenvuoroissa on varmasti siksi että keskustelemme kahdesta asiasta päällekkäin

kysyisin ministeriltä onko hänellä tiedossaan joitakin sellaisia salamekanismeja joilla tämä homma saataisiin hoidettua tai voiko euroopan tasolla edes vaikuttaa tällaisiin rahoitusmekanismeihin

keskustelemme syvän finanssikriisin hoitamisesta ja sen lisäksi elvytystoimista jotka ovat hieman lyhyemmälle aikavälille tarkoitettuja tehostamistoimia tässä yhteiskunnassamme

arvoisa rouva puhemies

tennilälle sen verran että edustaja ei pysty muuksi muuttamaan sitä tosiasiaa että keskusta on aina ollessaan hallituksessa ollut se perusturvan kasvattaja ja lisääjä siihen panoksia laittava puolue

arvoisa herra puhemies

sitten kysyisin ministeri rehulalta sitä kun tulevaisuus kuitenkin näyttää että meillä on tiettyjä perheryhmiä jotka tarvitsisivat apua sinne kuuluvat yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet ja opiskelevat perheet näkeekö ministeri että opiskelijaperheiden osalta olisi mahdollisuus lisätä jotakin perusturvaosuutta

arvoisa puhemies

kestävyysvaje josta on paljon puhuttu tämänkin keskustelun aikana edellyttää sitä että julkisia menoja karsitaan joka sektorilla sitä että niihin puututaan joko menoja vähennetään tai tuloja lisätään

pohjois suomessa olemme tottuneet jo siihen että kun palvelut eivät ole lähellä ja liikenneyhteydet ovat ongelmalliset niin siellä on panostettu siihen että reumaosaamista on vahvistettu ja läheltä saa lähes yhtä hyvää hoitoa kuin heinolasta olisi saanut

kun tiedämme tulojen lisäämisen mahdottomuuden tällä hetkellä menojen karsiminen on varmasti se johon meidän on pakko puuttua tavalla tai toisella

lisäksi rakenteelliset uudistukset ovat asioita joita emme pääse pakoon emme lyhyellä emmekä pitkällä aikavälillä

ainoita ongelmia ovat nimenomaan lapsipotilaiden hoito ja reumaortopedia ja toivoisin että niihin tulevaisuudessa pantaisiin yhä enemmän panoksia

arvoisa herra puhemies

mielestäni onkin erittäin tärkeää että meillä on korostettu erityisesti pääministerin suulla sitä että katsomme asioita lyhyen ja pitkän aikaperspektiivin näkökulmasta

johtopäätös tästä keskustelusta on se että toivottavasti meillä kaikilla on mahdollisuus seurata jonkin lähellämme vanhenevan ihmisen elämää että näemme konkreettisesti sen mitä siellä tapahtuu ja miten monenlaisia elämänkohtaloita eri ihmisillä on

elvytyspaketin teho mitataan mielestäni sillä että toimet ovat oikein ajoitettuja oikein kohdennettuja räätälöityjä tilapäisiä ja koordinoituja ihan niin kuin eun papereissa linjataan meille hyväksi esimerkiksi

omais hoito on levinnyt maahamme kulovalkean tavoin ihan niin kuin tavoitteet on asetettu että ihmiset haluavat yhä enemmän asua kotona

se on myöskin erittäin taloudellinen vaihtoehto

mutta ongelmia siihen tietysti sisältyy ihan niin kuin ed

mielestäni tähän on hyvä lisätä se että yksikään elvytystoimi ei ole niin suppea eikä niin yksioikoinen että sillä katettaisiin vain jonkun tietyn alueen tai eturyhmän elämää vaan että se on maantieteellisesti ja taloudellisesti kattava niin että mikään alue ei jää katveeseen

meillä on tilanteita joissa korvaustaso ontuu verotus on ongelmallista ja myöskin kotiin annettava hoitoapu on liian vähäistä monissa tapauksissa

rahoitus on varmasti se suurin asia josta keskustelemme olipa sitten kysymys mistä tienpidosta merenkulusta tai raideliikenteestä tahansa

mutta arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä kun tietääkseni ministeriössä valmistellaan juuri uutta ten verkostolinjausta voidaanko sieltä odottaa uutta ratkaisua näihin rahapulmiin ja minkälaisia uusia suunnitelmia sen tiimoilta ministeri voisi esittää tänä päivänä

ministeri hyssälä on linjannut viime vuosina erittäin ansiokkaasti näitä omaishoidon korvausasioita mutta mikä näistä olisi tärkeimmällä sijalla

me puhumme täällä eduskunnassa kyllä paljon siitä että olemme järjestäneet yrityksille erilaisia rahoitusmalleja ja erilaisia rahoitusmuotoja mutta tosielämä menee kuitenkin niin että vaikka pankit tulisivat yrityksiä vastaan yritykset eivät välttämättä saa muilta rahoittajatahoilta vastaantuloa

toivoisin että käyttäisimme niitä joustomekanismeja joita meillä on vielä käytettävissä erityisesti pk sektorin hyödyksi ja avuksi

viitamies ja ed

minusta tämä lakiesitys nimenomaan keskustan esiintuomana tuo esille senkin kuinka haluamme tästä uudistuksesta myös kansainvälisen statuksen omaavan yliopiston suomeen korkeakoulujärjestelmän kokonaisuudessaan

se näkyy erityisesti kunnissa joissa tähän menoluokkaan voitaisiin tietysti sisällyttää eläkkeet terveydenhoitomenot koulutus työttömyyteen liittyvät menoerät ja kaikki nämä mitkä meitä jokaista kuntapäättäjää tai eduskunnassa elävää ovat todella lähellä

ja sanoisin vielä sen tähän lopuksi että kyllä kekkonenkin ihmettelisi jos näkisi tämän koko yliopistokeskusverkoston joka meillä suomessa tänä päivänä on

toivoisinkin että kun seuraavaa lisätalousarvioehdotusta ja toivon mukaan sitä suunnitellaan tehdään niin siihen sisällytetään tosi kovat panostukset kuntatalouteen paitsi niitten kuntien osalta jotka ovat yhteisöveroa saavia kuntia niin myöskin niiden kuntien osalta jotka eivät ole elinkeinotoimintoihin tehostetusti resurssejaan uhranneet

arvoisa herra puhemies

ennalta ehkäisevä näkökulma on erittäin tärkeä etenkin nyt kun puhutaan ensi kevään säästöistä joita todennäköisesti on tulossa myös sosiaali ja terveydenhuoltopuolelle

mielestäni löytyy puolikymmentä sellaista ryhmää joissa stmn hallinnonalalla voitaisiin löytää nyt jo säästöjä jotka eivät näy negatiivisesti näitten ihmisten elämässä

arvoisa herra puhemies

viime päivinä on käyty kovaa keskustelua tämän ison sote ratkaisun myötä siitä toteutuvatko perustuslailliset asiat jokaisen kansalaisen kohdalla

arvoisa puhemies

mielenterveyspuolelta mahdollisimman varhainen puuttuminen alkoholi ja huumehaitat nuorten kohdalla homeongelmista aiheutuvat haitat perheiden kotiapu ja vanhustenhuolto

lopuksi

toivoisin sitä mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle tässä keskustelussa että elvytyspaketin vipuvaikutukset arvioitaisiin tutkittaisiin mitkä tämän elvytyspaketin vaikutukset ovat olleet niin että kun teemme seuraavaa elvytyspakettia niin sieltä tulevat tulokset voitaisiin sitten pohjaksi huomioida

isot leikkaukset joiden loppupäätä ei vielä näy ovat tulossa vuosien saatossa eikä kukaan kyseenalaista sitä toteutuvatko perustuslailliset oikeudet kaikkialla maassa ja kaikkien kansalaisten kesken

nämä ovat varmasti niitä seikkoja joissa painopistettä siirtämällä alkuvaiheeseen säästetään loppuvaiheen kasautuneita hoitokustannuksia

odotankin sitä että sosialidemokraateilta tulee toimenpiteitä nimenomaan siihen millä tavalla esimerkiksi yksityinen sektori voisi työllistää paremmin heidän näkemyksensä mukaan miten julkinen sektori voisi työllistää paremmin heidän näkemyksensä mukaan koska juuri näiltä ja nimenomaan avoimelta sektorilta löytyy niitä uusia työllistämiskohteita ja paikkoja joihin nuoria erityisesti voisi työllistää

erityisesti haluaisin muistuttaa siitä että meillä on koko maassa käynnissä tosi iso rakennemuutos ja isot mullistukset ja viittaisin puheenvuorossani tässä edellä käytettyihin joissa erittäin tärkeää on että huomaamme koko maan rakennemuutoksen myös ministerien toimenpiteissä lisätalousarviossa ynnä muuta pohjoisten arktisten alueitten huomioimisen liikenneyhteydet ja niin edelleen

ihan viimeiseksi lopuksi otan lisätalousarviosta esille pari painopistettä jotka mielestäni kantavat suomea tulevaisuuteen

vielä eräs seikka joka askarruttaa tietysti tällä hetkellä on työterveyshuolto jota tarjotaan siis työssä käyville ihmisille ja sen vastapainona sitten taas perusterveydenhuolto

keskusta on esittänyt sitä että yliopistopuolella turvattaisiin pitkäjänteinen ja ennustettava rahoitus eikä tällaista poukkoilevaa rahoitusta niin kuin kokoomus on tässä esittänyt

kaikki tutkimukset osoittavat niin kuin edustaja alanko kahiluoto täällä viittasi että panostamalla perusterveydenhuoltoon saadaan seuraukset näkymään myös positiivisina

toinen pienempi konkreettinen apu mikä sieltä löytyy on korjausrakentaminen

arvoisa puhemies

itse katsoisin että suomi voittaa siinä jos kykenemme järjestämään esimerkiksi työllisyyskoulutuksen niin että se vastaa muuttuviin elinkeinoelämän akuutteihin tarpeisiin

kun suhdanne käy korkeana niin silloinhan yritykset pärjäävät niin sanotusti omin neuvoin mutta nyt kun talous sakkaa niin kyseisiin valtiovarainministerin kantaa siihen että kuinka paljon valtionvarainministeri on valmis siihen että valtio osallistuu edellytysten luomiseen paremmin kuin tähän saakka

tulkitsinettään sosialidemokraatit kantavat huolta myös meidän valtiontalouden kestävyydestä ja kestävyysvajeesta ja ovat valmiita tekemään ratkaisuja myöskin näissä eläkeasioissa työurien pidentämisessä ynnä muuta

ja toivonkin sitä että jos teillä itsellänne ei ole valmiutta omalta osaltanne ratkaista työurien pidentämisasiaa niin käytätte hyviä suhteitanne muun muassa ay kenttään ja toimitte yhteiseksi hyväksi niin että saamme rakennettua ratkaisun jossa kaikki työntekijäosapuolet ovat yhteisen ratkaisun takana

toivon sitä hartaasti

haluan todeta sen että me erityisesti haluamme tukea sellaisia ratkaisuja energiapaketissa joissa annetaan signaaleja ja edellytyksiä myös sille että suomessa on hyvä työskennellä sekä teollisuudessa että muilla työaloilla tulevaisuudessakin

ja tämä uusi energiapaketti voisi auttaa jopa helsinkiä pääsemään hiilettömälle tielle ja toivomme että myös vihreät antavat apua tässä hallituksen työskentelyssä

arvoisa herra puhemies

täällä salissa on toistuvasti viitattu valtion heikkoon taloudelliseen tilanteeseen seuraavina vuosina ja meillä on varmasti edustajia jotka ovat tästä heikosta taloustilanteesta samaa mieltä

mutta meidän täytyisi myös osata reagoida tulevaisuuteen niin että teemme sellaisia päätöksiä jotka tuovat säästöjä tulevaisuudessa jotka nyt koituvat menoeräksi mutta tulevina vuosina tuovat säästöt takaisin valtion budjettiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies